ennen vaaleja yhteistuumin hyväksytty tavoite perustienpidon kuntoon saattamiseksi on sulanut sinipunan helppoon ratkaisuun tukea suuria liikennemääriä palvelevia talouskasvua tukevia ja kustannushyöty suhteiltaan parhaita tieosuuksia

puhemies

arvoisa puhemies

varsinaiseen sisältöön jota hallituskin vahvasti politiikkariihen periaatelinjauksissaan peräänkuulutti ei ole haluttu juurikaan puuttua

tavoitteet ovat itse asiassa kunnianhimoisemmat kuin aiemmassa linjauksessa

toivottavasti nyt pystytään myöntämään kuinka tarpeellinen keskustelunavaus asiassa oli että päästään nopeimmalla mahdollisella aikataululla arvioimaan asiantuntijatyöryhmien esityksiä työelämän kehittämisestä

arvoisa puhemies

uusi hallitus näyttää unohtavan myös perheet

tässä kiistelyssä ei ole ollut häviäjiä ja voittajia

pidän erityisen merkittävänä sitä että samalla kun eletään tiukasti nykyhetkessä ja reagoidaan sen mukaisesti esitetään vastuullisesti keinot joilla lisävelka saadaan aikanaan maksettua

onko asian toista puolta eli muuttoliikettä palvelukasvukeskuksiin huomioitu lainkaan

onko kasvukeskuksilla vastaanottokykyä päiväkoteja kouluja asuntoja palveluita työpaikkoja jos muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin voimistuu

politiikkariihen periaatepäätöksistä välittyy vahva viesti nuoremmille sukupolville ettemme jätä vastuun kantamista ainoastaan heille vaan varaudumme välttämättömillä toimilla jo nyt

se on tietysti lähipalveluitten säilyttäminen ja myöskin se lähidemokratia mistä jotain kummaa irvailua tuol takinpäin kuuluu

odotetusti lapsiperheille ei ole luvassa konkreettisia helpotuksia kuten kotihoidon tuen tai osittaisen hoitorahan korottamista ja opintotuen korottamista opiskeleville lapsiperheille

kaikkien hallintomuotojen ja rakenteiden pitää olla palvelemassa näitä päämääriä

kokonaisuudessaan tämä keskustelunavaus on ollut hyödyllinen sillä ilman hallituksen ulostuloa työhyvinvointia olisi tuskin nostettu esiin niin voimallisesti kuin se nyt on noussut

työelämän laadun kehittäminen ja työssäjaksamisen edistäminen ovat asioita jotka ansaitsevat keskeisen huomion poliittisilta päättäjiltä

arvoisa puhemies

koulutustakuu on hieno asia ja se on hallitusohjelmassa mukana mutta pohdittavaa riittänee siinä miten se näillä eväillä onnistuu

miten esimerkiksi helsingin kokoinen kaupunki sitten pärjää ja pienemmät kun helsinkikin tekee ja tarvitsee palvelutuotannossaan tänäkin päivänä yhteistyötä

kun nyt tartutaan työelämän kehittämiseen uskon että olemme hyvässä iskussa nousukauden alkaessa varsinkin kun kehittämistyöhön käydään yhtenä rintamana ja parhaat mahdolliset asiantuntijat ovat rivissä

kokonaisuudessaan ohjelmaan tutustuessa on kysyttävä onko hallituksella aikomustakaan antaa maaseudulle maakunnille ja pohjoisimmalle suomelle ja sen ihmisille mahdollisuutta elää tasa arvoista elämää

näistä suurista lomautus ja irtisanomisuutisista huolimatta nimenomaan kunta työnantajana tulevaisuudessa kärsii työvoimapulasta

nyt tälläkin salilla on käytännössä mahdollisuus osoittaa että se on vastuullisesti viemässä yhteiseksi koettua tavoitetta eteenpäin

keskitetty suomi ei siihen anna mahdollisuuksia

kuinka tähän valmistaudumme ministeri

pitää olla valmis myös siihen että linjapäätös työurien pidentämisestä kolmella vuodella ei realisoidu pelkällä työhyvinvoinnin parantamisella

toisaalta asia kiertyy vahvasti myös koulutuspoliittiseksi ja meidän onkin rinnalla vahvasti arvioitava koulutusmäärien tasapainoa sekä sitä työllistyvätkö suomalaiset koulutustaan ja odotuksiaan vastaaviin töihin

arvoisa puhemies

toivottavasti oppositionkin rahkeet riittävät osallistua tähän keskusteluun rakentavasti ja konkreettisin avauksin vaikka näkökulma onkin muuttunut pelkästä arvovalta tai vallattomuuskeskustelusta varsinaiseen asiaan sisältöihin joita jo hallitusohjelmassa ja puolivälin riihessä peräänkuulutettiin

arvoisa puhemies

siihen on tietyt syynsä ja valtion säästöpaineet kyllä tiedetään mutta näitten matkakustannusten kasvuun vaikuttaa väestön ikääntyminen joukkoliikenteen rapautuminen ja laitoshoidon väheneminen

voiko arvoisa ministeri hallituksen ratkaisuna olla se kun julkisia palveluja tarvitsevia vanhuksia on jatkuvasti enemmän että heitä nimenomaan maaseudulla ja pitkien välimatkojen seuduilla asuvia vanhuksia eniten rokotetaan tämän uudistuksen yhteydessä

joukkoliikenteen vähentyminen on seurausta ihan hallituksen omista toimenpiteistä ja siitä ei ole oikein rangaista sairauksiensa vuoksi julkisia palveluita tarvitsevia suomalaisia

samoin laitoshoidon vähentäminen on ollut ihan yhteisesti sovittu yhteiskunnallinen linjaus ja siksi sen kustannukset pitää myös jakaa enemmän yhteisvastuullisesti

uusiutunut pääministeri mari kiviniemen hallitus jatkaa linjakkaasti vanhasen kakkoshallituksen vastuullista ja elvyttävää linjaa joka hakee tietä ulos taantumasta yrittäjyyttä ja toimeliaisuutta tukemalla ei leikkaamalla tai veroja korottamalla

on huomioitavaa se että keskustajohtoisella hallituksella työttömyyden torjunta on ollut tuloksekasta kun suhteuttaa sen laman vakavuuteen

leikkaukset eivät kuitenkaan markkinoita vakuuta

arvoisa puhemies

julkisen talouden tehostamisen yksi keskeinen tekemisen paikka on työurien tehostaminen

työhyvinvointi on jo pitkään yhteisesti ja yleisesti tunnustettu tärkeäksi keinoksi eläkeiän korottamisen ja opintojen aikaistamisen ohella

työhyvinvoinnin yksi kulmakivi on perheen ja työelämän entistä parempi yhteensovittamisen mahdollisuus

tämän työryhmän tuloksena on toivottavasti vihdoin ratkaisuja siihen ettei suomi enää sivistysvaltiona rankaise naisia ja naisvaltaisia aloja työelämän hankaluuksilla perheen perustamisesta ja lasten hankkimisesta

arvoisa puhemies

myös isien osuutta perheensä täysivaltaisena jäsenenä tulee työelämän tukea niin että isät todella käyttäisivät isyysvapaiden suomia mahdollisuuksia

lapsilisät ovat kaikessa universaaliudessaan ja tasa arvoisuudessaan hieno ja vaalimisen arvoinen järjestelmä jolla halutaan osoittaa sitä kuinka suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan vuosikymmenet haluttu arvostaa sitä että lapsia syntyy ja että lapsiperheet pärjäisivät

budjetissa voitaisiin tehdä ratkaisuja ja etsiä nousua ahdingosta

maassamme on huonosti pärjääviä perheitä ja heidän tukemistaan onkin jatkettava kannattelevalla linjalla

siksi hallitus ei tässäkään talouden tilanteessa ole halunnut tai päätynyt esimerkiksi alentamaan lapsilisien tasoa leikkaamalla lapsilisiä tai muuttamaan sitä esimerkiksi verotettavaksi etuudeksi tai että se poistettaisiin kokonaan hyvätuloisemmilta

kuten tuossa esittelyssä jo alkuun kuulimme niin tämä indeksisidonnaisuus saattaisi jopa heikentää tulevina vuosina tuota tilannetta

arvoisa puhemies

tämä budjettiesitys pitää sisällään useita leikkauksia tavallisten suomalaisten ostovoimaan keskittää entisestään eikä ratkaise kasvavaa työttömyysongelmaa

se on aivan selvä asia mutta onneksi hyvinvointi niin lapsien kuin lapsiperheidenkään hyvinvointi ei ole pelkästään rahasta kiinni

pienellä puolen prosentin tuloveroasteikkoon tehdyllä lievennyksellä hallitus haluaa tukea muun muassa kotitalouksien ostovoimaa kehitystä ja kotimaista kysyntää

tässä ikävässä indeksin poistossa on se kääntöpuoli että hallitus on kuitenkin muuta kautta halunnut sitten panostaa palveluihin niin kuin kotiin vietäviin palveluihin lastensuojeluun ja toisaalta koko kuntiin suhtautuminen on tällä kaudella hyvin erilaista kuin viime hallituskaudella

pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä on parannettava esimerkiksi esittämällämme kasvurahastolla tukemalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista pk yrittäjien verovähennyksellä ja byrokratian purkamiseenkin olemme jo panoksemme antaneet

kunnille täytyykin antaa työrauha niin keskittyä tähän uuteen sote maailmaan kuin myöskin tuottaa niitä palveluja joita esimerkiksi lapsiperheet käyttävät hyvin paljon

kunta ja palvelurakenteen uudistamista jatketaan määrätietoisesti päämääränä nimenomaan palveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa joka puolella maatamme

rakenteet ovat vain väline siihen

kuntien kustannuskehityksen on myös oltava menokuripainotteista

arvoisa puhemies

kaikki me olemme tekojamme tehneet lapsietuuksien suhteen mutta kaikki ymmärrämme myöskin sen vastuun ja sen takia onkin hyvä että lapsivaikutusten arviointia on

iso kuva on että hallituksen ensi vuoden budjetissa leikkaukset ja veronkorotukset kohdistuvat juuri pienituloisiin opiskelijoihin työttömiin eläkeläisiin perheellisiin ja ihan tavallisiin työssä käyviin

onko näin että vakava nuorisotyöttömyys ja toisaalta uhkaava työvoimapula eivät olisi samaan yhtälöön sovitettavissa

jos kuljin

minusta jo tehty

arvoisa puhemies

on laskettu että työssä käyvän kaksilapsisen perheen arjesta tämä budjetti vie noin tonnin vuodessa

kaiken tämän päälle hallitus vielä ehdottaa maataloustuottajien sosiaaliturvaa heikennettäväksi ainoana väestöryhmänä sekä asettaa maaseudun ihmiset ahdinkoon kuntauudistuksen keskittävällä ideologialla

arvoisa puhemies

eduskunnassa on aika ajoin hyvä muistuttaa siitä että kaikkien hallinnonalojen päätökset vaikuttavat suorasti tai epäsuorasti myös maaseudun ihmisten asioihin

valtion perustuslaillinen tehtävä on taata edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen niin että ne ovat tasapainossa muun muassa valtionosuuksien jakamisen kautta

valtionhallinnon keskittäminen koskee niin puolustusvoimia kelaa poliisia te toimistoja ulosottovirastoja posteja verotoimistoja kuin hovioikeuksiakin

hallitus siis käytännössä sysää jälleen kerran talousahdinkoaan kuntien ja kuntalaisten maksettavaksi vaikka se ei julkista taloutta ja sen kokonaiskuvaa juurikaan kaunista

perustienpitokin on mitä on

maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä korostaa että maaseutu ei kuitenkaan ole autioitumassa